arvoisa puhemies

siis tässä on niin kuin tämmöisiä kahden vuoden taipaleita jolloin koko ajan muuttuu suomalaisen puun ja turpeen verotuksen ja tuen kautta suomalaiselle bioenergialle rakennettu tukijärjestelmä

arvoisa puhemies

se mihin piirainen nyt kajoaa on tärkeä asia ja täytyy sanoa että se on hyvä siirto jos hallitus tämän nyt toteuttaa seuraavassa lisätalousarviossa

on totta että suomen riskit osin tiettyjen ratkaisujen seurauksena ovat pienentymässä

kun kivihiilen hinta maailmanmarkkinoilla tuli alas mitä teki suomen hallitus

sellaisia asioita jotka pienentävät ovat juuri nämä vakuudet mutta samaan aikaan te olette olleet tekemässä joukon toimia joissa suomen riskit kaiken aikaa kasvavat

heikensi suomalaisen puun kilpailukykyä otti sen tuesta kolmanneksen pois ja nosti turpeen veron sellaiseksi että puu ja turve eivät kilpaile kivihiilen kanssa

se on vähintä mitä se nyt voi tehdä ja on hyvä kuulla itse asiassa olen jo aikaisemmin kuullutkin että näin olisi tapahtumassa

siitä virheestä me olemme samaa mieltä mutta keskusta ei koskaan sitä kannattanut eikä noin viekas voinut olla että se olisi pitänyt arvata mitä kaikki muut vaikeni kun lottana

kun perussuomalaisten edustajat tästä käyttävät puheenvuoroja minä haluan kuitenkin että tämän talon pöytäkirjoihin tulee kirjatuksi kaksi asiaa mitkä liittyvät tähän tuulivoiman järjestelmän rakentamiseen

ja sitä että me ilolla maksamme jäsenmaksut sinne mutta emme ottaisi sitä rahaa vastaan meidän yritysten kehittämistarpeisiin meidän maan heikoimmilla alueilla minun nyt kyllä on äärimmäisen vaikea ymmärtää

arvoisa puhemies

olette lisänneet rutkasti sitä takausvastuuta meille olette sitoutuneet moniin muihin sellaisiin toimenpiteisiin joilla asiallisesti ottaen suomen riskit kasvavat

tämä on aivan turhanaikainen pelko

on olemassa valmistelutyö joka on annettu yhteisesti päätetty hallituksen sisällä työ ja elinkeinoministeriölle ja minulle siellä

kyllä pääministeri joutaa tästä asiasta täällä olla kertomassa mihinkä hänen tämäntapainen väitteensä jos näin on hän täällä väittänyt perustuu

siis tämmöiselle hypähtelylle sinne ja tänne äsken kuvaamallani tavalla ei löydy perusteluja

perussuomalaiset kannattivat sitä että tämä korkea tuki joka silloisen hallituksen esityksen mukaan lakkaa tämän vuoden viimeinen päivä

samalla kertaa sanon senkin että minusta hallitus olisi voinut nyt jo tässä lisätalousarviossa varata ja toivon mukaan nyt sitten siinä seuraavassa lisätalousarviossa varaa myös riittävät varat alue ja rakennepolitiikan siihen kansalliseen rahoitusosuuteen joka ei vieläkään ole riittävä

tästä syystä on tärkeää että asiaa vielä tarkastellaan ei vain sen yksittäisen asiakkaan kannalta mikä on se tärkein asia varmaan se miten hänen käy minkälaiseksi hänen kannaltaan kustannukset syntyvät vaan myöskin näitten kuntayhteisöjen kannalta jotka ovat tässä tärkeitä toimijoita nyt tämän käytännön toteutuksen osalta

yltä yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten oikein loppujen lopuksi ennen pitkää ajattelevat

nyt hallitus asettaa painopisteet täsmälleen toisinpäin

ja vielä kolme vastauspuheenvuoroa ja sinä aikana varapääministeri ja vastuuministeri miettivät kumpi sitten hallituksen puo lelta minuutin verran vastaa

sen jälkeen tuli tietty aikasauma jolloin oli muutaman vuoden aikaikkuna jonka muutaman vuoden aikaikkunan kuluessa jotkut pääsivät ja saivat sieltä oikeuden kaivaa

jaoston puheenjohtaja olisi voinut ehkä jatkaakin mutta mennään eteenpäin

niillä me edistämme suomalaista työtä suomalaisia investointeja suomalaista teknologiaa ja puhdasta energiaa sen sijaan että me kärräämme kaukaa päästöjä aiheuttavaa hiiltä tänne tai maakaasua tai öljyä ja käytämme sitä

ja sitten jatketaan keskustelua sen jälkeen ilman ministeriä koska hänellä on sovittu meno

arvoisa puhemies

on se aika erikoista jos se on perustuslain vastaista että maakunnittain kaikki kunnat saavat olla yhteisesti järjestämässä palveluita jos tämä ei olisi perustuslain mukaan sallittua

jos ei se ole riittävä niin me emme käytännössä pysty käyttämään kaikkea sitä eusta meille luvattua rahaa koska vastinraha määrää sen minkä verran me kykenemme käyttämään eun meille lupaamaa rahaa ja sen hölmömpää juttua nyt ei ole olemassa kuin se että me jätämme käyttämättä eun meille periaatteessa myöntämät rahat sen takia että sitä pientä kansallista osuutta emme ottaisi käyttöön

mutta minä ainakin tunnistan ja sen katson virkavelvollisuudekseni että minä tunnistan että siinä on sellainen ansiottomien voittojen sauma ja jollakin tavalla siitä pitäisi kyetä saamaan niitten sähkönhinnan nousupaineitten alentamiseksi jotka paineet muuten ovat olemassa

kiitoksia herra puhemies

toinen on se että todellakin keskusta lähtee siitä arvonlisäveromenettelyssä niin kuin tässä nyt toisen kerran nojaan euroopan unioniin euroopan unionissakin lähdetään siitä että on erilaisia arvonlisäverokantoja

kun asiasta täällä tehtiin ratkaisevia sisältöpäätöksiä perussuomalaisten silloiset kansanedustajat eivät tyytyneet vain tähän vaan olivat sitä mieltä että tämän korkeamman tuen pitää jatkua vielä pitempään ensi vuoden loppuun asti

minä olen tässä yrittänyt katsoa kun minä satun olemaan yhden maakunnan liiton valtuuston puheenjohtaja sieltä kautta koska siinä käytännön toimeenpanossa merkittävä rooli on myöskin maakuntien liitolla ollut siellä asiantuntijoitten kanssa seuraamassa käytännön tilannetta miten tämä asia etenee

haluan siis todeta tässä lopuksi aivan niin kuin edustaja uotila jo aikaisemmin sanoi että tässä poikkeaa nykyisen hallituksen voimakkaasti positiivinen kanta

arvoisa puhemies

on hyödykkeitä ja hyödykkeitä palveluita ja palveluita

ensi vuonna on jo aika merkittävästi enemmän uusiutuvaa tuulikapasiteettia josta menisi se korkeampi maksu mikäli perussuomalaisten kanta olisi mennyt täällä eduskunnassa arvoisa puhemies neljä vuotta sitten läpi

arvoisa puhemies

siellä on monien pääluokkien kohdalla merkittäviä leikkauksia

katsokaa opetusministeriön pääluokkaa

siellä on erittäin kokenut johto ja he ovat vakuuttuneita että tämä tulee toiminnan turvaamaan oikein hyvin

toivon että tämänkin asian osalta se seuraava lisätalousarvio toisi nyt vielä tarvittavaa lisäkorjausta vaikka pieni korjaus oikeaan suuntaan tässäkin kyllä nyt tapahtuu

niille jotka pelkäävät että kantohintataso tämän seurauksena nousisi kohtuuttomiin korkeuksiin pitää kyllä sanoa että on tarpeeton ja turha sellainen pelko

on erilaisia palveluja joihin voidaan soveltaa alempaa tai ylempää ja keskusta tätä ajattelua noudattaen on lähtenyt siitä että näissä oloissa joissa velkakriisit ja niistä aiheutuvat monet haasteet ovat meidän edessämme meidän on jotain verotusta kiristettävä

eli silloin kun yksittäistä rahaa käytetään me äkkiä huomaamme että sitä rahaa ei ole riittävästi mutta sitten yleisellä tasolla yritystuista on kiva puhua että niistä pitää leikata varsinkin silloin kun se leikkausvaade kohdistuu takausvaltuuksiin tai takauksiin viennin rahoitukseen ja siihen liittyviin takauksiin

arvoisa puhemies

vielä kerran edustaja lipponen pääkaupunkiseudulle on tullut ja tulossa pelkästään hallinnon ja palvelujen työpaikkoja kymmeniä tuhansia

meidän mallissamme kaikki kunnat ovat koon mukaan mukana järjestämässä

minun on äärimmäisen vaikea sitä ymmärtää

tätä kaikkea vasten kun puukin riittää tällaisen byrokratian rakentaminen äsken kerrottuja kahden vuoden hyppyjä varten on kyllä niin perusteetonta kuin ikäpäivänä olla voi

totean että nämä esitykset tehdään sitten varsinaisesti lakiesityksen toisen käsittelyn yhteydessä

jos ei tässä salissa saa

minun mielestäni tässä kukaan ei kärsi ei teollisuus eivätkä edes metsänomistajat hirveän paljon ihan riittävästi metsänomistajat kärsivät mutta ennen kaikkea tämän byrokratian jota monien täällä edustaja hongiston muun muassa kuulin hyvin täällä kuvaavan synnyttäminen tällaisia muutaman vuoden jaksoissa tapahtuvia muutoksia varten on aivan perusteetonta ja tarpeetonta

osa tästä on seurausta siitä että tämän alueen oma väestö kasvaa ihan luonnollista väestökasvua mutta erittäin merkittävä osa perustuu siihen että jatkuvasti muualta suomesta tulee tänne väkeä

niin sitten ne häviävät ja sen jälkeen se toiminta jäisi lähinnä tämmöiselle romantiikan tasolle sille haiskahtavaksi tai näyttäväksi touhuksi ja puuhaksi ja tällä tavalla

arvoisa puhemies

mitä vielä uusiutuvaan energiaan tulee edustaja satonen teidän hallitus heikensi kotimaisen puun ja turpeen ja pääministerillekin kilpailukykyä erittäin radikaalisti kivihiileen verrattuna

riski vähenee

arvoisa puhemies

siis jos se on kannattavaa näinkin voimakkaasti silloin olen edustaja aallon kanssa samaa mieltä että ei kannattaisi myydä tätä nikkeliä vaan pistää se kasalle ja myydä myöhemmin

arvoisa puhemies

ja mitä enemmän tulee sitä kalliimmaksi se tekee täällä olevien ja elävien ihmisten asumisen ja sitä vaikeammaksi samalla tekee niille ihmisille jotka muualta suomesta tänne muuttavat saada täältä asunto

on nyt vain käynyt niin että ilmastopolitiikka ei ole osoittautunut tähän saakka kansainvälisen kehityspolitiikan parhaiten onnistuneeksi alueeksi

nyt te otatte aika rankasti nimenomaan rahasta ettekä tee sellaisia uudistuksia näillä kahdella muulla alalla

tennilä ja minä olen pahoillani siitä että minä edes käytin ilmaisua että tämmöinen jonkunlainen koneellinen voi tulla kysymykseen jatkossakin

ne pitäisimme entisellään tämän meidän ajattelutapamme mukaan

valtion kassaan on tullut siitä toiminnasta enemmän tuloja kuin siitä on ollut valtiolle menoja

arvoisa puhemies

minä olin ministerinä huolehtimassa siitä että turve otettiin mukaan suomalaisen bioenergian käyttöön ja sille annettiin vahva rooli

edustaja saarakkala äskeisessä puheenvuorossaan mielestäni vähän väheksyi omia näkemyksiään ja kokemustaan

arvoisa puhemies

ollaan todella vähän hankalassa tilanteessa koska hallituksella ei ole yhtä yhteistä kantaa

arvoisa puhemies

minä äsken varta vasten pyysin tuolta orrelta tänne virkamieheni ja yritin kysyä mikä heidän käsityksensä siitä määrittelystä on ja se hakee vielä ihan tarkkaa määrittelyä

niitten verokanta tässä nousee mutta nehän missä tämä alempi kohtelu on ovat tyypillisiä kotimarkkinatuotteita tyypillisiä kotimarkkinapalveluita ja tässä tilanteessa myöskin tälle ajattelulle ja tälle talousfilosofialle sanotaan nyt niinpäin mielestäni löytyy ihan hyviä perusteita

vaikka hän onkin vasta toisen kauden valtuutettu anteeksi kolmatta kautta kaksi täyttä takana kolmannen kauden valtuutettu niin hänen analyysinsa mielestäni oli todella hyvä sattuva ja voin sanoa että vaikka on vähän pitempäänkin tässä mukana ollut niin ei hirveän paljon lisättävää tuohon analyysiin ole

korjatkaa se nyt

mutta niissä valmisteluissa joita on tehty ja joissa on katsottu mikä olisi se ansioton voitto mikä pitäisi ottaa ja minkä tyyppisiin tarpeisiin siitä saadut rahat voitaisiin käyttää yksi asia joka on tunnistettu on tuleva syöttötariffi

arvoisa puhemies